kunnat ovat joutuneet siihen ansaan että luvataan meret ja mannut ja tehdään hienot alustavat kaavat ja luvataan työllistää paikalliset yritykset ja tehdään jopa satojen miljoonien suunnitelmia siitä että saadaan ne maat ostettua

tämähän on ongelmallista kuntien monessa muussakin kilpailutuksessa kuten esimerkiksi rakennusalan kilpailussa jossa tuoreet yritykset muutaman kuukauden nimellisesti toimineet kilpailevat samoista urakoista kuin pitkään alalla toimineet urakoitsijat

mutta ei ole mielestäni arvovallalle sopivaa puhua muunneltua totuutta siitä että tieto lisääntyi tässä kahden päivän aikana

tulette näkemään että tuo teidän nuorisotakuunne on täysi floppi jos siihen ei tule konkreettisia toimenpiteitä nuorille jotta he saisivat työpaikkoja ja oppisopimuspaikkoja enemmän mitä nyt on leikattu pois

monesti kysymyksessä niin kun on tullut esille on rahanpesu ja keinottelu johon suomalaiset viranomaiset ja kunnan päättäjät eivät ole varautuneet

mutta mitä edustaja kasvi ja edustaja kärnä mikko mainitsitte näistä vastaavista lakimuutoksista mitä on tehty niin tosiasiassa kun on tehty näitä vastaavia avioliittolakimuutoksia muissa maissa ne ovat niin lyhyitä aikoja että siellä ei ole kunnon tutkimuksia ei varsinkaan adoptiosta

siinä mielessä se on täysin epäoikeudenmukaista niitä yrittäjiä kohtaan jotka suorittavat velvoitteensa veroina ja lakisääteisinä maksuina suomeen

joten peräänkuuluttaisin myös poliisille resursseja niin kuin eestiläkin kokoomuksen puolueessa puhuu siitä miksi leikkaatte poliisien määrärahoja jos kerran resursseja tännekin on jäänyt saamatta

meidän tulisi saada aikaiseksi sen kaltainen verolaki ja kilpailulaki jossa kunnat pystyvät oman harkinnan ja arvion mukaan laittamaan painopistettä ja suosiota niille yrityksille joiden kanssa on pitkä kumppanuus ja yhteistyötoiminta ollut

ei se ole mitenkään oikein että esimerkiksi nokian kaltainen yritys pystyy vaihtamaan työterveyspalvelunsa siltä istumalta havaittuaan että heidän kumppaninsa eivät maksa veroja suomeen

se oli heille imagokysymys jonka takia he tekivät tämän valinnan mutta kyllä suomen valtiolle ja kunnille on imagokysymys ennen kaikkea se että meidän yhteistyökumppanimme maksavat veronsa ja vastuunsa suomeen

vastaavasti tulisi tarkastella lakisääteisten tehtävien määrää mitkä olisivat sellaisia joista voidaan helpottaa kuntien vastuuta

pääministerin linja on hyvä ja selkeä nimittäin on itsestään selvää että kahden valtion malli tulee vain keskinäisillä neuvotteluilla eikä ulkoapäin sanelemalla

itse olen tavannut useita keksijöitä ja pk yrittäjiä jotka hattu kourassa kiertävät kuukausi toisensa perään tai vuosi toisensa perään saadakseen rahoitusta tuotantoon ja markkinoille pääsemiseksi

muussa tapauksessa heistä täytyy päästä eroon ja meidän valtion ja kuntien tulee näyttää jos joidenkin tulee näyttää että me emme suosi harmaata taloutta missään yhteistyössä niiden yritysten kanssa jotka eivät vastuuta halua suomessa kantaa

esimerkiksi otan yhden aavi nimisen ilmastointikeksinnön joka meni juuri kiinalaisille muutama kuukausi sitten koska tämä keksijä ja yrittäjä ei saanut kahden vuoden aikana suomesta rahoitusta markkinoille pääsemiseksi ja tämä keksintö on jotain uutta koska sillä pystytään puhdistamaan ilmaa jopa ydinsäteilystä

sen verran täytyy puhua israelin puolustamiseksi kuitenkin että se on ainoa demokraattinen valtio siellä lähi idän keskellä ja sen ympärillä on hyvin paljon vihamielistä ainesta

en kuitenkaan saanut tällä viikolla yhtään vastausta kysymykseeni siitä miksi me samanaikaisesti kun podemme työttömyyttä haalimme tänne paljon ulkomaista työvoimaa

kuten tiedetään palestiinassakin hallinnoi hamas joka on luokiteltu terroristijärjestöksi myös eun toimesta joten ihmettelen kovasti sitä että vasemmistopuolueet täällä ovat suitsuttamassa sitä että tällainen terroristivaltio voisi jollakin tavalla tuoda sinne vakautta valtion perustamisen jälkeen

näihin keksintöihin suomesta ei saa rahaa

täällä edustajat lindtman ja kärnä puhuivat kovasti kauniita sanoja siitä kuinka paljon hallitus on tehnyt työllisyyden parantamiseksi ja kuinka paljon taas sitten perussuomalaiset ovat esittäneet huonoja päätöksiä

ensin pitää kitkeä se terrorismi pois ensin pitää palestiinan tunnustaa israelin valtion olemassaolon oikeutus ja sitten voidaan ruveta keskustelemaan vasta kahden valtion mallista

tekes antaa murusia ja moni muu antaa murusia mutta sitä kokonaisrahoitusta suomesta ei edelleenkään löydy hyviin innovaatioihin joten peräänkuuluttaisin edelleenkin sitä että hallitus antaa mahdollisuuksia näille uusille keksinnöille päästä suomen markkinoille jottei niitä myydä alihintaan ulkomaalaisille

ihmettelen sitä kun välistä puhutaan siitä että rakennusalalla on rakenteellista työttömyyttä että eivät kuitenkaan edes hyvinä aikoina suomalaiset rakennusmiehet enää työllisty

ja toivoisin että hallitus antaisi evästeet vielä tulevaisuuden varalle että tehdään jotain tälle alipalkkausongelmalle koska alipalkkaamalla loppuvat suomalaisen työmiehen työt kokonaan tästä maasta ja meidän pitää puolustaa suomalaisia työpaikkoja ja tehdä selväksi että täällä noudatetaan määrättyjä pelisääntöjä

tämän ei pitäisi olla mitenkään ihmeellinen asia koska ulkomailta tuleva työvoima pystyy työskentelemään täällä pienemmillä palkkatuloilla

heidän osaltaan vuokratyöntekijöiden veromenettely ei koske aliurakointia tekevän ulkomaisen yrityksen työntekijöitä ensimmäisen kuuden kuukauden aikana

elikkä käytännössä se tarkoittaa sitä että ensimmäisen kuuden kuukauden aikana näiden työntekijöiden jotka ovat jonkun muun kuin suomalaisen yrityksen kirjoilla ei tarvitse maksaa veroja suomeen

olen positiivisesti yllättynyt siitä että ministeri arhinmäki kiinnitti huomiota siihen että liikuntapaikat olisivat kouluissa eivätkä esimerkiksi koulujen ulkopuolella jotta sitä liikuntaa harjoitettaisiin välitunneilla ja koulujen jälkeen

tämä on mielestäni hyvä havainto ja olisinkin esittänyt tämmöistä ehdotusta ministerille että voisiko valtio jollakin tavalla säädellä sitä että näitä liikuntapaikkoja rakennettaisiin kouluihin koska useat liikuntapaikat saavat valtion avustusta

arvoisa puhemies

avioliittolain muutosta vaaditaan jotta homo ja transseksuaalisessa parisuhteessa elävät tulisivat heteroseksuaalien kanssa yhdenvertaisiksi lain edessä

siinä mielessä tämä poliittinen suunnanmuutos olisi tärkeä että esimerkiksi meillä vantaalla kyllä ne skeittiparkit tai parkour radat yleensä rakennetaan kauas kouluista

arvoisa rouva puhemies

kyseenalaistan kansalaisaloitteen käsityksen tasa arvosta sillä avioliitto instituutiona on jo tasa arvoinen

jos joku ei halua mennä naimisiin vastakkaisen sukupuolen kanssa pitäisikö koko yhteiskunnallinen instituutio muuttaa hänen ja pienen väestönosan valinnan vuoksi

yksi asiahan on se että suomessa ei mikään viranomainen seuraa näitä kauppoja näitten venäläisten kanssa ja nytten pitäisi olla joku viranomainen joka hankkii nämä tiedot näistä kaupantekijöistä niitten rahojen alkuperästä etukäteen

mielestämme hallitus säästää nyt aivan väärästä paikasta

viime vaalikaudella kävimme tunteellista keskustelua samaa sukupuolta olevien parien niin sanotuista ihmisoikeuksista ja tässä sitä ollaan

yhdyn edustaja zyskowiczin kysymyksiin ministerille ja haluan vielä hiukan avata tätä ajatusta minkä tuossa äsken lyhyessä puheenvuorossani yritin esittää

siellähän työntekijöitä tuetaan liikkumaan ja siellä maksetaan muun muassa tupakoimattomuudesta ja raittiudesta ja kuntoilusta

elikkä jos todiste on hankittu rikoksella niin tuomioistuin harkintansa mukaan päättää voidaanko sitä käyttää todisteena vai ei

jos avioliitto avataan käsittämään samaa sukupuolta olevien parisuhteet tulisi avioliitto avata kansalaisaloitteen tulkitsemalla perusteella myös lukuisille muille ryhmille

kansalaisaloite ajettiin läpi eduskunnassa median voimin vaikka se sai enemmistön äänistä vain eteläisessä suomessa

ja nytten kun käytetään paljon välikäsiä kauppojen tekemisessä ja sitten yleensä ovat vielä osakeyhtiömuotoisia nämä ostajat jotka ostavat suomesta maata jotka on rekisteröity vaikka caymansaarille niin kuka siitä enää tietää kuka siellä omistaa mitäkin

jo nyt seksuaalivähemmistöjärjestöt suomessa valmistelevat uusia avauksia kyseenalaistamaan rajoitukset kuten myös tehtiin esimerkiksi utahissa joulukuussa

satakunnan pohjois savon pohjois karjalan vaasan keski suomen oulun ja lapin vaalipiireissä haluttiin edelleen pysyä perinteisessä avioliittokäsityksessä

tällaiseen innovatiivisuuteen ja esimerkkiin olisi syytä valtionkin rohkaista

tämän takia ei suomesta voi tulla semmoista maata jonne voidaan tulla investoimaan tavallaan rikollisella rahalla maaomaisuuteen monessa tapauksessa myös suomalaisen veronmaksajan vahingoksi

arvoisa puhemies

tällöin paikallinen oikeus rinnasti moniavioisuuden samaa sukupuolta olevien oikeuksiin ja totesi moniavioisuuden kriminalisoinnin olevan perustuslain vastaista

viimeisenä haluan vielä mainita sen että sosiaalitoimen harkinnanvaraiseen tukeen tulisi jokaisessa kunnassa varata euroja perheiden lapsille jotta liikunnan eriarvoisuudesta päästään perheissä eroon

homo ja transparien adoptio polkisi lasten oikeuksia vääristäisi lapsen yhdenvertaisuuden ja olisi lasten kannalta epäreilu

kansalaisaloitteen vaikutukset eivät ulottuisi pelkästään samaa sukupuolta olevien avioliitto oikeuteen vaan myös heidän adoptio oikeuteensa

mutta kuten aikaisemmin sanoin on olemassa eläviä esimerkkejä siitä eikä ihan hypoteettisiakaan tarvitse olla että tapahtuu tämmöinen törkeä rikos vaikka oman perhekunnan jäsentä kohtaan ja tavalla tai toisella se tekijä saadaan siitä vastuuseen ei laillisia keinoja käyttäen vaan uhkaa käyttämällä tai väkivaltaa käyttämällä jonkun toimesta ja jos sitten sattuisi löytymään vaikka videotallenne tältä tekijältä niin tarkoittaako tämä laki nyt sitä että sitä missään tapauksessa ei saa tuomioistuin käyttää hyväkseen koska joku muu kolmas osapuoli on väkivaltaa käyttänyt todistusaineiston hankkimiseksi eikä poliisi

pelkästään lisääntymiskykyyn perustuvan havainnon perusteella jokaisen tulisi ymmärtää että lapsen luontainen lähiympäristö on isän ja äidin muodostama perhe

erityisesti lapsivaikutusten huolellinen arviointi tulisi edelleen tehdä varsinkin kun tiedämme lakimuutoksien tapahtuneen muissa maissa hyvin lyhyenä aikajaksona

arvoisa puhemies

paraskaan isä ei voi muuttua äidiksi tai toisinpäin seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta

monesti siellä kuitenkin pystyttäisiin tarjouskilpailussa käyttämään yhtenä kriteerinä sitä kokemusta ja osaamista siihen tehtävään

nyt nämä pöytälaatikkoyritykset jotka tulevat sinne tarjouskilpailuun mukaan käyttävät vanhoja referenssejä joissa joku työntekijä on jotain tehnyt jossain kaksikymmentä vuotta

suurin ihmisryhmä on somalialaiset

onhan sentään kysymys lasten ja koko yhteiskunnan tulevaisuudesta eikä muutoksiin tule ryhtyä ilman perusteellista vaikutusten arviointia

kun yhden kansanryhmän voimakas kasvu viittaa mielestäni järjestäytyneeseen toimintaan jos pystytään sieltä asti tänne tulemaan suurella joukolla onko tätä millään tavalla tarkoitus katsoa kuinka paljon tähän pystytään vaikuttamaan etteivät tällaiset turvapaikkaturismin kaltaiset liikehdinnät ole järjestäytynyttä toimintaa

hyvin mielenkiintoisia ja hyviä puheenvuoroja on kuultu täällä suomen valtiontalouden tilasta sekä myös tästä turvallisuusnäkökulmasta

täällä lakiesityksessä sanotaan näin että anonyymi todistelu tulisi kysymykseen silloin jos syyte koskee rikosta josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kahdeksan vuotta vankeutta

itse en uskaltaisi murentaa tätä luomakunnan alusta asti hyväksi todettua avioliitto ja perhekäsitystä joka hyvin selvästi nousee myös raamatun sanasta

emmehän me saa harmaata taloutta koskaan kitkettyä jos me annamme näitten hämäräyritysten johdatella meitä kuin pässiä narun perässä

haluaisin kuitenkin nostaa esille tästä hallituksen vuosikertomuksesta yhden yksittäisen näkökulman joka löytyy verotulopuolelta ja koskee tupakkaveroa

perussuomalaisten kanta ja minun kantani on että avioliitto on säilytettävä vain miehen ja naisen välisenä liittona ja perheen ulkopuolista adoptiota samaa sukupuolta oleville pareille ei tule sallia

on nimittäin niin että tämä hallituksen esitys ei voi olla vaikuttamatta kaikkiin tuleviin sukupolviin ja siihen kristillisen perinnön tarjoamaan siunaukseen jonka suojassa olemme saaneet kansakuntana elää

olen aloitteen tekijöiden kanssa samaa mieltä siitä että suomen rikoslaki suhtautuu aivan liian kevyesti törkeisiin rikoksiin joista lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat pahin ääripää

lisäksi tätä anonyymiä todistelua voidaan käyttää henkirikoksissa ja muissa törkeissä pahoinpitelyrikoksissa tai törkeässä ryöstössä törkeässä huumausainerikoksessa ja törkeää ihmiskauppaa koskevissa jutuissa

arvoisa herra puhemies

lisäksi täällä on mainittu että ihmiskauppaa ja törkeää paritusta koskevissa jutuissa voidaan käyttää anonyymiä todistelua kunhan rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on kuusi vuotta

kannatan rajaesteistä vapaata liikkuvuutta pohjoismaiden välillä mutta eun sisällä oleva vapaa liikkuvuus kaikkine etuineen onkin monimutkaisempi

avioliitto on ihmissivilisaation perusrakennuspalikka joka muodostaa järjestäytyneen yhteiskunnan perusyksikön perheen

koska lasten oikeudet tässä asiassa eivät kaikkia päättäjiä kosketa puhun suoraan asian ytimestä elikkä puhun siitä mikä on sydämessäni tällä hetkellä

arvoisa puhemies

verottaja ei voi siitä ilmoittaa yhtään minnekään ja toisekseen on hyvin paljon toteen näytetty se että se palkkataso ei ole sitä mitä täällä rakennusalalla pitäisi olla

siksi onkin rehellistä kysyä että mikäli esi isämme olisivat aavistaneet mistä täällä tänään keskustellaan olisiko avioliitto betonoitu perustuslakiin

nythän meillä on samanlainen tilanne edessä kun uusi hallitus on nostamassa tupakkaveroa että nämä yritykset varautuvat siihen ennalta ostamalla varastot täyteen tupakkaa jotta he selviävät seuraavan vuoden tai jopa puolitoista vuotta ilman tätä korotusseuraamusta